taas se aikanaan eussa tehty päätös että erotetaan pellot ja erilliset tukioikeudet toisistaan ja ne lähtevät kulkemaan välillä jopa ihan eri reittejä ja eri tarkoituksiin ei voi olla kyllä pitkän päälle järkevä

eli se ei ole mikään itsestäänselvyys ja siinä mielessä siihen asiaan pitää panostaa ja kiitokset kaikille toimijoille siitä kaikesta työstä mitä tähän mennessä on tehty ja sitten tehdään myös jatkossa

yksi olennainen asia varmaan tässä tämän päivän keskustelussa ja myös tulevaisuudessa on se että kun tuotteita liikkuu paljon yli rajojen ja koko ajan valmistetaan uusia tuotteita ja kilpailu myös tuolla hyllyissä on erittäin kovaa niin tulee uudenlaisia tuotteita ja kuluttajatottumukset muuttuvat ja kuluttajahalut muuttuvat

kun moni on voinut vuokrata pellot vähäksi aikaa ulos sen takia että itse ei vaikka sairauden takia ole pystynyt niitä viljelemään tai ei vielä tiedä siinä vaiheessa onko tilalla jatkajaa vai onko jatkaja opiskelemassa tai mitä hän sillä hetkellä tekee niin kyllä tämän tyyppisessäkin tilanteessa niitten vuokranantajien oikeudet pitää turvata

elikkä koko tässä merkintäasiassa olennaista on se että harhaanjohtavia merkintöjä ei saa olla eli kuluttajan täytyy tietää hänen pitää olla varma siitä mitä hän hankkii jos hän ostaa kaupasta tuotteita tai vaikka hän on ravintolassa tai syö työmaaruokalassa tai missä nyt sitten onkin ruuan kanssa tekemisissä

siinä mielessä on hyvä että kun tämä käsittely täällä eduskunnassa on kestänyt kuitenkin jonkin aikaa niin ehkä tänä aikana on löydetty niitä hyviä käytäntöjä ja pystytty joissain tapauksissa ehkä neuvottelemaankin ne asiat selviksi

mutta joka tapauksessa luulen että tulevaisuudessa kun tulee niitä seuraavia välitarkastuksia tai mitä lienee niin ehkä eussa joudutaan miettimään uudestaan sitä onko tämän tyyppinen järjestelmä kuitenkaan pitkän päälle viisas

te sanoitte että hallitus menee eun selän taakse

mutta koko ajan on viety eteenpäin ja voi sanoa että viimeisimpänä kun oli tämä hevoslihaskandaali päällä ja asiasta keskusteltiin myös tuolla neuvoston kokouksessa brysselissä totesimme siitä että me haluaisimme suomalaiset että vauhti olisi vähän nopeampaa eussa että päästäisiin kattavampiin merkintöihin koko eu alueella nopeammin kuin mitä tällä hetkellä on suunnitelmat olemassa

eli sen eteen toimimme eu tasolla koska siellä sitä pitää toimia koska kansallisesti emme voi säätää semmoista lakia joka määräisi tietynlaiset merkinnät pakottaviksi

eli tuotteisiin voidaan kyllä tehdä vapaaehtoisia merkintöjä kunhan ne noudattavat sitä pääsääntöä että ne eivät ole harhaanjohtavia merkintöjä

arvoisa puhemies

ensinnäkin elintarviketurvallisuus on suomessa huipputasolla ja hyvän tilanteen säilyttäminen edellyttää yhteistyötä elintarvikeketjun toimijoiden viranomaisten ja tutkijoiden välillä myös jatkossa

koska juuri lainsäädäntö koetaan toimijoiden puolelta raskaaksi voisi ensiapu kannattavuuden korjaamiseksi olla että evira panostaisi nykyistä enemmän myös toimijoiden neuvontaan

maa ja metsätalousministeriö aikoo osana hallinnollisen taakan vähentämistä vielä istuvan eduskunnan aikana arvioida elintarvikelain toimivuutta

arvioinnissa tullaan erityisesti tarkistamaan missä määrin elintarvikelaissa voitaisiin nykyistä enemmän velvoittaa eviraa ohjeistamaan eun hygieniapaketin toimeenpanossa jolloin tuplasääntelyksi koetuista kansallisista asetuksista voitaisiin suurelta osin luopua

kansallisten asetusten valmistelun vähentämisessä vapautuvat voimavarat tulisi siirtää eu lainsäädännön valmisteluun joka tällöin muuttuisi nykyistä strategisemmaksi ja vaikuttavammaksi

elintarviketurvallisuuden valmiustason on jatkossakin oltava korkealla sillä alan luonteeseen kuuluvat säännöllisen epäsäännöllisesti toistuvat erilaiset riskit ja kriisit

tärkeää valmistautumisessa on varmistaa että elintarvikealan jäljitettävyys toimii ja että toiminta on mahdollisimman läpinäkyvää jolloin osaava elintarvikevalvonta yhdessä epidemiologien kanssa ja asiantuntijoiden kanssa voi rajoittaa terveysriskiä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jos jotain sattuu

alkuperämerkinnät ovat erittäin tärkeä asia

kuluttajat ovat hyvin kiinnostuneita siitä mistä ruoka tulee missä ja miten se on tuotettu ja tehty sekä minkälaisen reitin se on kulkenut kuluttajan ruokapöytään

siinä yhteydessä on otettava kantaa siihen mitä elintarvikkeen alkuperämaalla todella tarkoitetaan ja mitä kaikkien elintarvikkeiden pakollinen alkuperämerkintävelvoite käytännössä tarkoittaisi myös suomalaisille elintarvikealan toimijoille

elintarvikkeista annettavia tietoja koskevaa lähes täysin harmonisoitua eu lainsäädäntöä on hiljattain uudistettu euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksilla

elintarviketietoasetuksella laajennetaan elintarvikkeen alkuperämerkintävelvoitetta asteittain vaikutusarviointien perusteella asetukseen kirjatun aikataulun mukaisesti

parhaillaan lausunnoilla olevan asetusehdotuksen mukaan pakkaamattomista elintarvikkeista tulisi vähittäismyyntipaikassa ja tarjoilupaikassa ilmoittaa alkuperämaa samalla tavalla kuin pakatuista elintarvikkeista

muutama asia tästä keskustelusta joka meni monenlaisiin asioihin liittyen nyt muutamiin kysymyksiin jotka liittyivät logistiikkaan ja muihin

täällähän esimerkiksi yhtenä strategisena päämääränä on tietysti se että suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille

verkkokaupan hyödyntäminen edellyttää viranomaisilta kattavaa ohjeistusta toimijoille

arvoisa puhemies

eli tässä nyt maalataan vähän paksummalla tussilla eikä mennä yksityiskohtaisesti jonkun momentin sisälle että montako miljoonaa euroa nyt johonkin on sitten rahaa juuri tällä hetkellä tai ensi vuonna tai sitä seuraavana vuonna

elikkä tässä toivon että eduskunnassakin keskitytte siihen ja fokus on siinä mikä on tämä isompi kuva tulevaisuutta kohti seuraavia vuosikymmeniä mitkä ovat ne asiat jotka ovat tärkeitä

onko hyvä ensimmäinen vastauspuheenvuoro edusti ja luulen että koko sali on tyytyväinen siitä että selonteko on eduskunnalle annettu ja siitä on ihan hyvä mietintö tehty

siinä mielessä minusta on hienoa että edustaja kääriäinen otti täällä esille nämä metsätuhot koska maailmalla on monia lukuisia esimerkkejä siitä että asiat voivat mennä huonompaankin suuntaan jos ei olla hereillä

pitkäjänteisyyttä on kaivattu toivottavasti tämän avulla sitä tulee vähän lisää

samalla tavalla tarkastellaan sitä että kun maailmalla tavara liikkuu yli rajojen ja välillä käytetään puusta tehtyjä ratkaisuja ovat ne nyt sitten kontteja tai trukkilavoja tai ihan mitä tahansa ettei niitten välityksellä tai muitten pakkausten välityksellä sitten tule suomeen tuholaisia

maailmalla on erilaisia malleja olemassa mutta tulisi hakea onko siellä sen tyyppisiä malleja jotka sopivat meille suomeen jotka toisivat ehkä omalta osaltaan joitain ratkaisuja näihin asioihin

eussa on menossa itse asiassa lainsäädäntöuudistus joka koskee kaikkia kasvinterveyteen liittyviä asioita ja joka on lähtenyt liikkeelle ja valmistuu ehkä vuoden kahden kuluessa eussa ja tietysti sielläkin suomella on monia asioita mitä pitää valvoa jotta meillä myös täällä metsäpuolella asiat tulevat hyvin hoidettua

toinen asia on varmaan se joka nousee kaikkien näitten puheenvuorojen pääaiheeksi että perusväylänpidossa meillä on liian vähän rahaa käytössä ja se on kyllä sama talo oli edustajia usean todella vakava paikka

sitten viitaten siihen mitä täällä esimerkiksi edustaja mäntylä tai joku muu sanoi että miksi täällä ei puhuta mitään metsähallituksen uudesta lainsäädännöstä

kannattaa ehkä siellä valiokunnassa käydä semmoista keskustelua läpi noitten tutkijoiden kanssa vaikka viimeisimpiä mttn ja pttn tutkimustuloksia siitä mikä on kannattavuus

katselin siellä tuloksia siitä mikä on ollut etelä suomessa viimeisimmän viiden vuoden aikana eri tuotantosuuntien kannattavuuden luku niin oli siellä kyllä ihan hyviäkin lukuja mutta oli siellä myös aika huonojakin lukuja riippuu vähän tuotantosuunnasta ja niin edelleen

vielä liittyen vaikka tähän byrokratia asiaan niin yleisesti ottaen tämä on henkilökohtainen näkemys näyttää siltä että suomessa aina kun joku ongelma löydetään mistä tahansa päin yhteiskuntaa vaaditaan tiukempaa lainsäädäntöä tai asetuksia

kyllä tietysti meidän pitää tasapainoilla siinä miten me varmistamme elintarviketurvallisuuden jatkossakin sen korkean tason joka vaatii tiettyjä säädöksiä ja miten sitten samalla helpotamme niitten pienten elintarvikeyrittäjien asemaa tai tuotantoa tai miten katsomme ettei tehdä liian kahlitsevaa lainsäädäntöä tai lupabyrokratiaa joka on tavallaan sitten korvapuusti sille toiselle puolelle

siinä mielessä luulen että keskustelua on käyty valiokunnan kanssa liittyen vaikka nimenomaan näitten pienten teurastamoiden asioihin ja toivottavasti palautetta saadaan ministeriöönkin päin ja yhdessä haetaan tähän ratkaisuja koska se on kuitenkin tärkeä asia

tuossa jokusia viikkoja sitten oli eräässä aikakauslehdessä hyvä kuvaus siitä miten eräässä valmispitsassa raaka aineet kulkevat pitkin maailmaa mistä päin niitä tulee

se oli erittäin hyvä artikkeli joka kuvasi sitä kuinka vaikeaa tämä on hahmottaa ja millä tavalla puuttua eri ketjun osasiin oikeassa paikassa jotta asiat olisivat kunnossa

puhemies

se on hyvä moniin paikkoihin on ollut hakijoita reippaasti mutta toisaalta taas pikkusen ihmetyttää se kun kuitenkin monissa paikoin meillä on pulaa työvoimasta

meillä on lomituspalveluissa maatalouslomituksessa paljon ulkomaalaisia työntekijöitä meillä on marjanpoiminnassa meillä on metsuritöissä ja niin edelleen että kyllä jotain ehkä on pielessä siinä mielessä että kaikki työt eivät suomalaisia nuoria kiinnosta siinä mielessä kuin pitäisi kiinnostaa